mutta jos ottaisin kaksi eniten omaan korvaani kalskahtanutta asiaa

arvoisa puhemies

kysehän on nyt siitä että vuodeksi ollaan jäädyttämässä ylen indeksiä ja vastaava ratkaisu tehtiin yhteisesti aikaisemminkin

väistämättä vaikka hyvälläkin tahdolla olisi kuunnellut opposition puheenvuoroja se varsinkin vasemmistoliiton vihreiden ja demareiden osalta oli auttamattomasti säästölistojen luetteloa ja sen kertomista ja avaamista että minkä takia juuri tätä säästöä ei olisi pitänyt tehdä

ne löytyvät sieltä lopusta

se on aivan päinvastoin

mutta siitä huolimatta kuitenkin on myöskin otettava vakavasti tämä hiilinieluasia ja kuten täällä on aikaisemmin jo viitattu tähän rikkidirektiiviasiaan myöskin aiempiin päästövaatimuksiin mitä suomelle on kohdistunut niin kyllä tässä pitkä historia valitettavasti on se että liian usein me olemme jääneet maksumieheksi siinä mielessä että saadaan se yhteinen lopputulos aikaan

jos sen sijaan ollaan tällaisessa kuntayhtymässä ja siellä ollaan himmelien takana niin kuin ministeri on sanonut sitä eivät kansalaiset tiedä keitä siellä edes päättää silloin siirtyy päätöksenteko pois peruskunnasta ja silloin homma menee ihan plörinäksi

tämä järjestelmä lähtökohtaisesti olisi ihan toimiva mutta ongelma on se että tätä järjestelmää ei pysty kukaan uskottavasti valvomaan

siinä ymmärtääkseni kyse on siitä että kaikkien sellaisten menojen jotka eivät ole suhdanneluontoisia pitäisi lähtökohtaisesti olla kehyksissä mutta se ei silti tarkoita sitä että tämä muuttaa ylen toimintaedellytyksiä niin että yle ei voisi toimia riippumattomasti ja kaikkia tahoja kunnioittaen

kestävyysvaje on itsensä pettämistä

alemmanasteisen tieverkon ja yksityisteiden hoitoon ja kehittämiseen on yhteistyössä kuntien ja tienhoitokuntien kanssa saavutettava rahoituksellinen ja lainsäädännöllinen kokonaisratkaisu joka takaa alemmanasteisen ja yksityistieverkon nykyistä riittävämmän rahoituksen sekä selventää eri tahojen vastuita

arvoisa puhemies

hyvä kun esititte mutta kysyn teiltä ihan vakavasti että jos kerran schröderillä olisi ollut nuo kohdat käytössään olisiko saksa tällä hetkellä talouden mallimaa

sen takia on väistämätöntä että tähän nykyjärjestelmään tulee muutoksia mutta samassa yhteydessä pitää muistaa myöskin se ettei ole kyllä ongelmaton myöskään sellainen malli jossa joka ikisestä hyvin pienestäkin kuljetuksesta jopa mahdollisesti omaan toimintaan liittyvästä kuljetuksesta vaaditaan se liikennelupa

alkoholipoliittisesti viron tuontiviina on suomelle vaikea asia

arhinmäeltä kysyisin onko todellakin niin että teidän mielestänne ei ole tärkeintä ensin tarttua nuorisotyöttömyyteen ja huolehtia niiden aktiivitoimista jotka ovat juuri jääneet työttömiksi

olisi nimittäin todella hyvä nähdä se mikä on se teidän oikea vaihtoehtonne mitä te tekisitte toisin kuin hallitus on tehnyt ja millä tavalla te sitten ne säästöt hakisitte tai jos te haluatte korottaa veroja mitä veroja te korottaisitte ja paljonko niistä veroista euroja kertyisi

ja se on vakava kysymys että suomalaiset sosialidemokraatit eivät ole kyenneet uudistamaan sillä tavalla että työllisyyskehitys olisi teidän aikananne olette te olleet hallituksessa missä kohdassa tahansa kääntynyt positiiviseen suuntaan

arvoisa puhemies

totta kai siellä on varmaan palvelurakenteita joissain paikoin tiivistetty ja järkeistetty mutta on myös sellaisia liitoskuntia joissa pienten terveysasemien lääkärien saatavuus on huomattavasti parantunut kun ne terveysasemat ovat liittyneet osaksi isompaa järjestelmää jonne on enemmän halukkuutta lääkärien tulla

onko siinä jotain väärää

tämä olisi älyllistä rehellistä keskustelua että suomalaiset voisivat aidosti nähdä mikä on hallituksen linja ja mikä on opposition linja

eli tässä pitää kohtuullisuus säilyttää ja löytää semmoinen kokonaisuus jolla tartutaan aidosti niihin ongelmiin jotka ovat harmaan talouden kannalta merkittäviä mutta ei vahingoiteta sitä yritystoiminnan ja työn tekemisen harjoittamista jolla ei ole mitään tekemistä tämän harmaan talouden kanssa

rakennusalan harmaata taloutta voidaan torjua tilaajaselvitysvastuuta muuttamalla sitä voidaan torjua lisäämällä veronumero tunnistekorttiin mutta ei saatavuusharkinnan poistolla sitä torjuta kun ei saatavuusharkintaa ole vielä poistettukaan

voimme lähteä loputtomalle veronkiristysten ja menoleikkausten tielle jolla talous nilkuttaa jotenkuten eteenpäin mutta elintasomme ja palvelum me hiipuvat ennen pitkään maailman kärjestä keskikastiin

edustaja arhinmäelle toteaisin erityisesti tästä sisilialaisesta tarjouksesta että jos nyt on niin että tämä yhteiskuntasopimus ja sen toteutuminen on suomen taloudelle työllisyydelle ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjalle hyvä ja tärkeä asia niin eikö silloin ole loogista että jos sitä sopimusta ei synny hallitus joutuu tekemään säästöjä ja veronkorotuksia

on tietysti niin kuin vartiainen sanoi että meidän muiden puolueiden pitää kantaa nyt vastuu siitä että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pystytään rahoittamaan tulevaisuudessakin mutta olisi ollut paljon helpompaa ja olisi paljon helpompaa jos te olisitte myös siinä oikeasti mukana

arvoisa puhemies

jos sadan hengen juhliin hakee virosta viinat niin säästö on helposti satoja mahdollisesti jopa toistatuhatta euroa

mutta sen sijaan sylttytehdas on kyllä siellä että kun aikoinaan tämä siirtymäsäännös oli näille virolaisille niin se johti siihen että virosta johdettuja vuokratyöfirmoja tuli tänne ottivat nämä markkinat haltuunsa

ihmettelenkin täällä sosialidemokraattien puheenvuoroja siitä että te olette asettaneet kulutuksen verottamisen tason tärkeämmäksi kuin suomalaisen työn verottamisen

arvoisa puhemies

lisäksi tulee edistää hybridi ja sähköautojen käyttöä esimerkiksi kehittämällä latausinfrastruktuuria sekä panostamalla alan kotimaiseen innovaatiotoimintaan ja tuotekehitykseen

keskustalle pitää antaa kyllä siitä tunnustus että sillä on linja pitänyt sen suhteen että ennen vaaleja se oli ainoa puolue joka ei pystynyt nimeämään ainuttakaan säästökohdetta eikä se ole pystynyt nimeämään myöskään vaalien jälkeen

kyllä se on myönnettävä että tämä koulutuksesta säästäminen on tiukka paikka

suomelle tässä on kyse isosta asiasta

minä luulen ettei meistä kukaan haluaisi sitä tehdä mutta nyt nämä realiteetit on tunnustettava ja tärkeintä on se miten me pystymme mahdollisimman tehokkaasti käyttämään ne voimavarat jotka meillä nyt on käytössä

ja viimeisenä lausumana on se mistä lähdettiin liikkeelle eli se että kansallista edunvalvontaa maamme kannalta keskeisten liikennepoliittisten päätösten valmistelussa on yhteistyössä keskeisten etujärjestöjen kanssa tehostettava ja terävöitettävä sekä eussa että kansainvälisesti eri päätösvaltaisilla foorumeilla

paikallisesta sopimisesta haluaisin sanoa sen että ei ole tulossa mitään sellaista järjestelyä että se velvoittaa paikalliseen sopimiseen mutta ne yritykset jotka kykenevät omilla päätöksillään yhdessä yrittäjä ja työntekijät tekemään paikallisia sopimisia tulevat varmasti pärjäämään jatkossa paremmin ja sen takia sellaisen mahdollisuuden tulee olla olemassa

summan mittaluokkaa kuvaa se että täsmälleen saman summan valtionosuuksilla käytämme suomen kaikkien kirjastojen toiminnan tukemiseen valtion taholta

on erittäin hyvä että täällä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on erikseen korostettu sitä että suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä parannetaan kotimaassa ja myöskin yritetään saada kuluttajat entistä enemmän tietoiseksi siitä mikä on kotimaista

ei sillä tavalla voida asioita hoitaa

minä luulen että tuolla salin ulkopuolella ei ole kovin montaa joka ei ymmärtäisi sitä että suomen taloustilanne on tällä hetkellä erilainen kuin ruotsin jos täällä sisäpuolella vielä joku on niin toivon että valaistuu lähiaikoina

tarvitsemme talouden perustan vahvistamista tarvitsemme uudistuksia

lisäksi viron tuonti lisää alkoholin kotikulutusta ja sitä myötä alkoholihaittoja sekä heikentää ravintoloiden toimintaedellytyksiä kuten täällä on jo monessa yhteydessä kerrottu

sen sijaan mitä näihin puolustuspoliittisiin ulottuvuuksiin tulee niin valiokunnan asiantuntijakuulemisessa tuli esille ainoastaan tämä ei todennäköinen kuten valiokunta sanoo mutta mahdollinen tarve rinnakkaisten järjestelmien luomisille ja siihen liittyvät kustannukset jotka on tässä valiokunnan mietinnössä mainittu

tärkein ja isoin ero mikä tässä tällä hetkellä minusta puolueiden välillä on on se mitä minä eniten ihmettelen että täällä on niitäkin jotka koulutusvientiäkin vastustavat jotka eivät edes sitä hyväksy että oppilaitoksille annetaan oikeus ottaa rahaa eu ja eta alueen ulkopuolisilta oppilailta ja käyttää se raha suomessa tapahtuvan koulutuksen kehittämiseen

energiapolitiikasta haluan sanoa sen että kyllä tuulivoiman osalta on nyt myönnettävä että ne hankkeet eivät toteudu niin nopeasti kuin on suunniteltu ja sen takia olisi ihan viisasta nyt vähäksi aikaa siirtää sieltä rahaa bioenergiaan jotta päästäisiin näihin päästötavoitteisiin ja saataisiin tätä kotimaisuutta lisättyä

suunnitellut alkoholiveron korotukset on puolitettu ja korotukset painottuvat väkeviin juomiin jotta uudet korotukset eivät kannustaisi lisääntyvään tuontiin

tarvitsemme esimerkiksi kannustinloukkujen purkamista lisää yrityskohtaista sopimista ja parempia työmahdollisuuksia osatyökykyisille

arvoisa puhemies

on hyvä että ollaan edes siitä samaa mieltä että pitää näihin juuri työttömäksi jääneisiin ja nuorisotyöttömiin kohdistaa toimenpiteitä

tulli puolestaan ryhtyy tosissaan valvomaan

sitä en kerta kaikkiaan voi ymmärtää

ehkä voisi sanoa vähän keventäen näin että tämä on erittäin hyvä asia mutta en usko että tämä kuitenkaan niin hyvä on että tässä kyytipoikana saisi vielä nato jäsenyydenkin

kuten täällä jo aiemmin edustaja kataja totesi ne panostukset jotka voidaan tehdä lisävirkavaltaan varmasti tulevat tässä rallissa takaisin

totta kai tarvitaan pitkäaikaistyöttömyyden läpikäymistä ja ilman muuta me olemme sen kannalla myöskin että pitää räätälöidysti katsoa henkilökohtaisesti millä tavalla näitä pitkäaikaistyöttömiä voidaan auttaa

meidän tulee myös uskaltaa tehdä julkisia palveluita uudella tavalla

on tullin ja poliisin tehtävä pyrkiä valvomaan sitä että viinat todellakin päätyvät omaan käyttöön

mutta kun me olimme siinä tilanteessa että talous romahti ja meillä oli määrällinen määrä rahaa käytettävissä aktiivitoimiin niin eikö nyt ollut järkevää se että me pidimme huolta siitä että meidän nuoret ja juuri työttömäksi jääneet säilyttivät oman työkykynsä ja että me voimme sitä työvoimaa hyödyntää pikaisesti kun taantuma menee ohitse

todella myös minä yhdyn siihen että on erittäin tärkeää saada aikaan se riittävän kunnianhimoinen työmarkkinaratkaisu jotta me pääsisimme tähän veronkevennykseen jotta myös eläkeläiset saavat siinä oikeudenmukaisen osuutensa

mutta yksi asia joka tässä politiikassa ainakin minua henkilökohtaisesti harmittaa on se että kun tulee joitakin tutkimuksia niin jokainen täällä syyllistyy siihen sieltä tutkimuksesta napataan se kohta joka itseä tuntuu miellyttävän

juuri näin on toimittu ja nyt pitää päähuomio kiinnittää pitkäaikaistyöttömiin se on oikea linja

ja nyt jos me puhumme arviointineuvoston tai oecdn raportista niin on ihan totta että siellä kritisoidaan koulutussäästöjä on totta että siellä esitetään alvin nostamista mutta sitä eivät kyllä kannata tietääkseni muut kuin rkp mutta sen sijaan se pääviesti joka on etusivulla on se että talouden sopeuttaminen tämä nykyinen säästöpolitiikka ja julkisen talouden tasapainottaminen on täysin oikein

aina löytyy jostain joku taho jolle vanha tapa on mieluisampi tai helpompi

on myöskin hyvin tärkeää se että poliisi pystyy jatkossa kiristämään jälleenmyynnin valvontaa ja ottaa yhdeksi painopisteeksi viron viinarallin kuriin saattamisen

nyt oli todellakin viimeinen hetki tähän puuttua

jos nyt tehdyt toimenpiteet eivät riitä toivon että niitä tehdään jatkossa vielä lisää

saavutukset ovat jo merkittäviä

kuntien tehtävien karsinta on saatu alulle kuntatalouden kestävyyden parantamiseksi on luotu uusi talouskehystyökalu asuntotuotantoa on lisätty työnteon kannusteita on lisätty yritysrahoitusta parannettu merkittävästi kansallinen digitaalinen palveluväylä etenee opiskelijoita kannustetaan valmistumaan nopeammin ja niin edespäin

arvoisa puhemies

olen kyllä sitä mieltä ja sen tiedon varassa minkä poliisikoulusta olen saanut että on kyllä erittäin tärkeää että kun poliisikoulutukseen otetaan väkeä niin heillä on myös tieto siitä että he tulevat poliisin töihin pääsemään sen jälkeen jos he sen koulutuksensa läpäisevät

arvoisa puhemies

rima asetettiin korkealle

ehkä vastauksena siihen mitä henriksson ja viitanen täällä sanoivat

jos huomioon otetaan se että työ ja yritysperäisen maahanmuuton tehostamisen seurauksena maahanmuuttajien yritysten perustaminen ja heidän ohjaamisensa työpaikkoihin tulee työ ja elinkeinotoimistojen tehtäväksi ei voida missään tapauksessa kuvitella että henkilöstöä vähennetään tuottavuusohjelman mukaisesti

minusta on itsestäni ihan päivänselvä asia että tämä parlamentaarinen työryhmä pohtii myös tätä kehyksiin liittyvää kysymystä

sanoin vain omana mielipiteenäni sen että lähtökohtaisesti kaikkien sellaisten menojen se voi varmaan tarkoittaa myös niitä mitä edustaja henriksson mainitsi jotka eivät ole suhdanneluonteisia pitäisi olla kehyksissä koska ymmärtääkseni tämä on koko kehysmenettelyn idea että sen ulkopuolella ovat ainoastaan sellaiset menot esimerkiksi työttömyysturvan kaltaiset menot joita ei voida ennustaa ja joihin täytyy lisää rahaa laittaa jos ne kasvavat

tähän edelliseen puheenvuoroon on pakko todeta että se mihin edustaja kalmari viittasi on pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen esitys valtuustolle mutta tämä asia on pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustossa maanantaina

on myös erittäin tärkeää se että saatiin nyt näille työttöminä oleville poliiseille töitä koska silloin hakijoiden taso lähtee heti huononemaan jos ei voi luottaa siihen että on töitä valmistumisen jälkeen ja tästä on pidettävä kiinni

lisäksi tulee huomioida että seuraavat kaksi kolme vuotta ovat taloudellisesti epävarmuuden aikoja jolloin työttömyys todennäköisesti lisääntyy minkä takia työ ja elinkeinotoimistot tulevat olemaan erityisen työllistettyjä

kaikkien puolueiden yhteisesti ajama sote uudistus on kohdannut perustuslaillisia ongelmia mutta yhteinen työ uudistuksen eteen jatkuu

toivon että siellä on myös muita jotka vastaavalla tavalla asiaan suhtautuvat mutta se kertoo kyllä siitä missä tilanteessa me olemme että asiat ovat vakavia mutta en näe että tästä päästä pitää lähteä liikkeelle

pidän myös tärkeänä että työ ja elinkeinotoimistojen henkilöstön rekrytointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota

täällä edustaja touko aalto lupasi antaa minulle ilmaista kansantalouspoliittista koulutusta ja otan sen mielelläni vastaan

eli tämä perusidea lähti ikään kuin omassa ajattelussani siitä mutta totta kai tämä parlamentaarinen työryhmä pohtii tätä asiaa pohtii rahoitusta pohtii ylen asemaa ja myöskin sen suhdetta kaupalliseen mediaan

arvoisa puhemies

yleensä olen kyllä ollut toisella puolen tiskiä koska olen ammatiltani kansantaloustieteen opettaja mutta hyvä että tällaistakin toimintaa on tulossa

ajattelin että en tähän keskusteluun tässä vaiheessa puutu mutta jotenkin tässä rupesi syyhyämään kun vähän kuunteli näistä himmeleistä tätä keskustelua

kun nyt sain puheenvuoron niin totean samalla liittyen edustaja alanko kahiluodon puheenvuoroon jota pidin kyllä todella erikoisena kun hän väitti että me syyllistämme työttömiä jos me ajamme paltamon mallia

myös työ ja elinkeinotoimistojen henkilöstön jatkuvaan koulutukseen on kiinnitettävä huomiota etenkin toimintatapojen ja työprosessien kehittämiseksi

sitten täällä edustaja heinäluoma mainitsi luvun puoli miljardia ja se kyllä myöskin osui erittäin kohdalleen koska nimenomaan tämä puoli miljardia on juuri tyhjän päällä siinä teidän vaihtoehtobudjetissanne josta huomenna puhutaan

yksi olennainen kysymys

jos ajatellaan sitä että tämän kuntauudistuksen tavoitteena on parantaa keskuskuntien ja kehyskuntien välistä yhteistyötä niin tampereen seudun kokemukset kertovat siitä että helppoja asioita pystytään tällä kuntayhteistyöllä päättämään koska ne kaikki pitää jokaisessa valtuustossa hyväksyä mutta vaikeita asioita valitettavasti ei pystytä päättämään

saarisen puheenvuorossa haluaisin kiinnittää huomiota

jos jokaiselle työttömälle kuten paltamossa tarjotaan hänen omaan osaamiseensa ja omaan kuntoonsa liittyviä työtehtäviä jotta hän voisi saada joitain muita työtehtäviä sen jälkeen niin onko se todellakin työttömien syyllistämistä

hyvänä en pidä myöskään sitä kehitystä että työ ja elinkeinotoimistojen yrityspalvelut pyritään keskittämään maakunnallisiin keskuksiin

ensinnäkin siihen mitä ed